meidän on siis arvioitava toimintaamme ja myös irlantiin liittyvän toiminnan riskit ja vaihtoehdot

arvoisat kansanedustajat

sitten vuodenvaihteen jälkeen oikeastaan tähän päivään saakka on arvosteltu sitä että hallitus ei tee talouden sopeutustoimia vaan antaa velkaantumisen jatkua

eli me vertasimme itseämme lähellä oleviin maihin vähän ehkä jopa suurempiin ja saimme hyvän saannon omien prioriteettiemme mukaisesti

tämä keskustelu joka toivon mukaan jatkuu antaa tähän eurooppa neuvoston kokoukseen aidosti evästyksiä siihen mikä on suomen linja tämän kriisin hoidossa ja siihen mikä on suomen linja euron puolustuksessa ja mikä on suomen linja euron ja eun jatkokehityksen suhteen

jos arvioimme että irlannin pankkijärjestelmän kaatuminen leviäisi muihin maihin ja siitä seuraisi työttömyyttä ja lisävelanottoa suomalaisille pitäisi ratkaisun olla selvä

eli tämän uudistuksen jälkeen meillä on terveempi rakenne joka kykenee myös laadukkaampaan varusmieskoulutukseen joka on luonnollisesti teknistyvän erittäin vaativan puolustuksen tarpeiden mukaista

kun kuuntelin perussuomalaisen puolueen kaksi pitkää puheenvuoroa niin minua todella ihmetytti se että yhtään vaihtoehtoa yhtään ratkaisua niissä puheenvuoroissa ei esitetty sen sijaan listaus tämän päivän ongelmista

tämä on meille ihan yhteinen huolenaihe ja toivon mukaan siihen mikäli se olisi kaupan löytyisi semmoinen ratkaisu joka tähän huolenaiheeseen vastaa

suomikin on ajanut tätä mallia euroopassa että me pystyisimme ennalta välttämään talouden rakenteiden heikentymisen

tämmöisessä tilanteessa missä me olemme kaksi asiaa

siksi että suomi olisi vahva julkisen talouden maa vahva hyvinvointiyhteiskunta jonka tulevaisuuteen sekä tavalliset kansalaiset että yritykset voivat luottaa myös jatkossa

tästä syystä esimerkiksi ne puheenvuorot joita täällä käytettiin vaikkapa työelämän laadun parantamisesta ovat aivan keskeisiä asioita

täällä on puhuttu eun tulevaisuuskysymyksistä esimerkiksi siitä pitääkö mennä eteenpäin yhteisessä valvonnassa

oikeastaan kaikkein tärkeimpänä arktisen liikkumisen ja meriteollisuuden investointina voidaan pitää sen osaamisen olemista suomessa

me emme hyväksy sitä että vain omaa löperyyttämme tai vain itseämme säästääksemme emme tekisi vaikeita päätöksiä ja antaisimme suomen ajautua hallitsemattomalle talouskehityksen uralle

miten te osaatte arvostella hallituksen linjaa kun te ette sitä kuulemma tiedä

ottakaa mallia keskustasta

kysymys on kompromissista mutta täytyy arvioida sitä onko irlannin paketti uskottava vai ei

hallitus ei tietenkään ryhdy telakkayrittäjäksi mutta tämä osaaminen tutkimus ja tuotekehitys on ehkä se kaikkein kriittisin kysymys tällä hetkellä

miksi me emme voisi etsiä meille soveltuvia malleja ylikansallisten suurien pankkien paremman valvonnan tehostamiseksi tai vaikkapa löytää semmoisia ratkaisuja missä valtio voidaan irrottaa pankkisektorista paremmin kuin tänä päivänä eli niin että jos suuri ylikansallinen pankki kaatuu se ei kaatuisi valtion syliin vaan se kaatuisi itse maksamansa rahaston syliin

aivan samaa mieltä

me joudumme käyttämään ja voimme käyttää paljon rakenteellisia uudistuksia jotka säästävät paljon kovemmilta huonommilta vaihtoehdoilta kuten veroasteen nostolta tai menojen karsinnalta

toinen

kun katsotaan suomessa olevia kehitysvoimia jotka eivät ole edes poliittisesti päätettävissä kuten nyt väestön ikääntyminen tai sen mukanaan tuoma tulojen väheneminen kuntasektorilla niin se olisi jo yksistään syy jättää tämmöinen tarpeeton riitely ja räksytys ja puoluepolitikointi pois kun puhutaan siitä kuinka palveluja suomessa jatkossa järjestetään

totta kai demokratiassa jokainen voi esittää vapaasti omia mielipiteitään mutta jos yksi ekonomisti on toista mieltä niin ei se nyt vielä tarkoita sitä että kaikkien pitää aina pää kolmantena jalkana juosta siihen suuntaan

jos me rohkenisimme niin kuin täällä itse asiassa perussuomalaistenkin puheenvuorossa tuli esille ja jo kokoomusryhmä huevos tulisi jos kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa olla vähän ennakkoluulottomampia ja vaikka purkaa sääntelyä jostakin sillä ajatuksella että suomi olisi edistysmielisen ja fiksun sääntelyn maa esimerkiksi ympäristönsuojelussa kiinnitetään tavoite vaikkapa päästöjen vähentäminen tai vesistöjen tilan parantaminen mutta ollaan valmiita etsimään uudenlaisia keinoja

on todella uskomatonta että toinen oppositiopuolue kykenee tekemään oman vaihtoehtonsa sen sijaan perussuomalaiselta puolueelta ei tule yhtä ainutta ratkaisua mutta sen sijaan on listaus tämän päivän ongelmista ei yhtä ainutta ratkaisua tulevaisuuden haasteisiin

just tällä hetkellä se sitä ei ole mutta uskoisinpa että tulevaisuudessa on ja silloin meidän pitää tämä strateginen osaaminen ja tutkimus ja tuotekehitys säilyttää kyllä tässä maassa suomalaisten hallussa

nyt tämä vaan sen takia että me kaikki tiedämme että meillä kaikilla on samat tiedot että tämä pelastusoperaatio maksaa haluttiin tai ei

mitä tehokkaampi julkinen sektori on valtio ja kunnat yhteenlaskettuna sitä vähemmän menetämme rahaa hallintoon sitä enemmän meille jää rahaa käytettäväksi itse palveluun

eli ollaan aktiivisia etsitään positiivista tulokulmaa eun kehittämiseen euroalueen kehittämiseen sen sijaan että sanotaan että me emme halua kehittää mitään ja ainoa toiveemme on se että euro kaatuu

te esititte tälle vuodelle veronkiristyksiä eli kevennysten ehkäisyä

me emme tiedä mihin kaikkeen joudumme mutta olennaista on se että hallituksella on toimintakykyä rohkeutta ja kykyä viedä suomea myös odottamattomissa vaikeissa aallokoissa satamaan

jos pankit halutaan pitää pystyssä ne pitää pitää

toisaalta työurilla on hyvin merkittävä vaikutus siihen kuinka paljon meillä on työtä tässä maassa kuinka paljon me saamme työn kautta tulevia verotuloja hyvinvointiyhteiskuntaan

mutta tietenkään en tässä vaiheessa halua nyt lähteä kertomaan mitään positioita koska se ei olisi kauhean viisasta mutta yhteinen huolenaihe joka tapauksessa

tällä hetkellä minusta tuntuu että me sääntelemme tätä yhteiskuntaa aivan liian paljon sekä palvelupuolella että myös ympäristönsuojelupuolella niin että talous ei kykene kehittymään

tämä hallitus on tehnyt rakenteellisia ratkaisuja jotka vaikuttavat tämän maan tulevaisuuden talouskasvuun ja tulevaisuuden ennustettavuuteen hyvin paljon

me olemme sitä mieltä että parempi on verottaa kulutusta parempi nostaa arvonlisäveroa koska silloin verotetaan myös tuontituotteita eikä niin kuin täällä monet oppositiossa sanoivat että ainoa mitä saa verottaa kovemmin on suomalaisen ihmisen työ

ai oletteko te muuttaneet sitä

eli kysymys

toisaalta pitkällisen velkasaneerauksen seurauksena irlantia ja sen pankkeja lainoittaneet sijoittajat menettäisivät osan rahoistaan jonka voidaan katsoa olevan normaalin sijoittamisen toteutuva riski

toiseksi yliopistouudistus on takuuvarmasti asia joka tuottaa tähän yhteiskuntaan paljon enemmän kuin olemme takavuosina nähneet ja saaneet uutta osaamista uutta korkeaa perustutkimuksen laatua jota voidaan soveltaa uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi joista tämä maa ja kansakunta tulee elämään

hallitus siellä on mutta se nyt ei yksin riitä

me nostamme mieluummin kulutusveroja ympäristöveroja koska silloin me verotamme myös tuontia mutta emme halua korottaa suomalaisen ihmisen työn verotusta koska se on olennaista hyvinvointiyhteiskunnan kannalta

esimerkiksi ministeri stubb oli viime viikolla vai toissa viikolla laajan yritysdelegaation kanssa auttamassa suomalaisia yrityksiä pääsemään norjaan mutta tämä on enemmänkin kyllä yritysten ja alueellisten toimijoiden käsissä oleva asia kuin maan hallituksen käsissä oleva asia

minä en ymmärrä miksi te vastustatte itsenäistä vahvaa elinvoimaista kuntaa joka pystyy täyttämään sen hyvinvointilupauksen niille ikäihmisille jotka ovat rakentaneet tämän maan niille lapsille jotka tarvitsevat hyvää koulutusta ja kaikille muille jotka tarvitsevat huolenpitoa

tästä kuitenkin seuraisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan ketjureaktio joka johtaisi eurooppalaiseen talouskriisiin

jokainen tavallinen suomalainen ymmärtää että tämähän on merkittävä muutos siihen miten kunta voi järjestää kansalaisilleen palveluja

arvoisa puhemies

edustaja sipilä kysyi kaksi kysymystä tasetöihin liittyen ja edustaja kalli kysyi myös siitä

olisi kova päätös päätyä yksin johonkin muuhun kuin siihen mihin meidän käytettävissämme ja teidän käytettävissänne olevien talousasiantuntijoiden arvio on päätynyt

hyvät ystävät mitä vikaa on niissä keskustalaisissa ja muiden puolueiden päättäjissä jotka ovat valinneet esimerkiksi oulun seudulla jyväskylässä salossa kuopiossa elinvoimaisen vahvan itsenäisen peruskunnan mallin jotka ovat lähteneet siitä että vallan ja vastuun pitää hyvinvointilupauksen lunastamisessa olla suorassa suhteessa

mutta sen takia nostin tämän oulun esimerkiksi siellä on sitä tahtoa semmoista itsestä lähtevää yrittäjyyttä halutaan madaltaa raja aitoja ja hakea oma aloitteisesti niitä mahdollisuuksia

me olemme tehneet päätöksen siitä että me luomme uuden kasvuyrityksille suunnatun rahaston ja toisaalta sitten alkaville yrityksille suunnatun rahaston juuri siitä syystä mitä te sanoitte eli meillä on täysin samanlainen tilannearvio

ennen tätä hallitusta välillisiä veroja nostettiin aina vaan staattisesti nostetaan energiaveroja sen verran kuin halutaan mutta siellä ei ollut minkään näköisiä ympäristöohjauselementtejä eikä mitään kasvua luovia elementtejä

tästä verosta

kun vielä tähän samaan aikaan hallitus toisensa perään puolue toisensa perään hyvää tarkoittaessaan on lisännyt palveluja joka ikinen vuosi lisää palveluja kansalaisille koska meillä on ollut hyvä tarkoitus niin tämä yhtä aikaa lisääntynyt palveluvarustus pienenevät verotulot suhdanteista riippumatta pienevät verotulot pienenevä määrä työntekijöitä on epäsuhta joka pitää muuttaa

puolitoista miljardia euroa vuodessa seuraavien vuosien aikana sopeutusta tällä aikataululla olettaen että menot eivät lisäänny ja veroaste pysyy ennallaan siis menot eivät lisäänny ja puolitoista miljardia

täällä on vastuutettu virkamiehet ja tahot jotka ovat siitä hallituksen puolella vastuussa mutta sekin on hyvä huomioida että arktisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ei yksin ole valtioiden toimintaa

me tarvitsemme kasvuyritysten tukemiseksi lisää rahoitusmahdollisuuksia koska pankit eivät kasvaneen sääntelyn johdosta esimerkiksi pysty antolainaamaan yrityksille niin paljon kuin tarvetta on

nyt tämä hallitus on tuonut uuden vihreän verouudistusajattelun jossa ajatus on se että autolla ajaminen ei ole syntiä tai asunnon lämmittäminen ei ole syntiä mutta me toivomme että te kulutatte energiaa joka on mahdollisimman ympäristöystävällistä

tämän kuntauudistuksen keskeisin tavoite on se että siinäkin suomessa jota kukaan meistä ei ole koskaan aiemmin nähnyt jossa on enemmän ikäihmisiä ja lapsia ja vähemmän työikäisiä ihmisiä me pystymme lunastamaan hyvinvointilupaukset

meillä on edelleenkin kankeutta itse asiassa siinä että voisimme kannustaa vaikkapa osa aikaiseen päivähoitopaikkaan nykyistä enemmän vaikkapa sillä että palvelusta maksaa sen käytön mukaan ei ihan yksinkertainen järjestää mutta ei kyllä mikään maailman vaikeinkaan rasti

ei kannata ajatella niin että arktisuus suomessa elää ja voi hyvin vain ja ainoastaan valtion toimenpiteiden ansiosta vaan se vaatii kyllä no jälleen kerran oulun kaltaista esimerkkiä ja sitten tietysti maakuntaliittoja ja korkeakoulujen satsauksia ja tutkimukseen satsauksia tämänkaltaisia asioita

näin ollen me vältimme sen perinteisen energiaveron korotuksen jota esimerkiksi sosialidemokraatit tai vasemmistoliitto aikoinaan ollessaan hallituksessa ovat tehneet eli nostetaan vain energian hintaa katsomatta onko se puhdasta vai paljon saastuttavaa

ihan omana huomiona mielikuvana tästä keskustelusta se että yllättävän paljon on tämmöistä niin kuin riitaisaa mieltä

todennäköisesti näitä molempia joudutaan apuna käyttämään mutta työurien pidentäminen ja julkisen sektorin tehostaminen ja uusi kasvu ovat ne kaikkein parhaimmat keinot